tästä syystä kannatan ilmari nurmisen hylkäysesitystä

arvoisa herra puhemies

erittäin myönteistä on että lasten huoltoriitojen asiantuntija avusteinen sovittelu niin sanottu follo malli otetaan käyttöön koko maassa

se on perheille yksi vaihtoehto lastenvalvojan kanssa tehdyn sopimusmenettelyn rinnalla tai vaihtoehto oikeuslaitoksen rinnalla silloin kun sopimuksista ei päästä yhteisymmärrykseen

tavoitteena on välttää raskas riitaisa ja pitkä vanhempien välinen riitaprosessi josta yleensä lapsi kärsii kaikkein eniten

huoltoriidat eivät ole koskaan toivottavia vaan tavoitteena on aina saada yhteinen näkemys ja sopimus lapsen huollosta ja tapaamisista

follo mallin tavoitteena on parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja luoda paremmat mahdollisuudet vanhemmille kantaa yhdessä vastuuta lapsen ja nuoren elämästä sen eri vaiheissa

toivon että follo mallin resurssit turvataan sillä olen vakuuttunut että onnistunut sopimus lapsen huollosta ja tapaamisista vähentää kuormitusta niin oikeusviranomaisilta kuin myös lastensuojelulta ja on siten kustannustehokasta ja vaikuttavaa mutta ennen kaikkea inhimillistä

lakivaliokunta toteaa että valituslupamenetelmän käyttöönottoa tulisi pohtia kiireellisesti esimerkiksi huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa

huolto oikeuksien päätökset muuttuvat näissä asioissa korkeimmassa hallinto oikeudessa äärimmäisen harvoin

lapsia ja perheitä koskevien asioiden viivytyksetön käsittely on olennainen osa oikeusturvaa

samalla voidaan kuitenkin todeta että nykyinen lastensuojelulain menettelytapa on parantanut ja yhdenmukaistanut lasten oikeusturvaa

nykyisen lastensuojelulain myötä hallinto oikeus on vahvistanut osaamistaan lastensuojeluasioissa jolloin myös oikeusturva lasten kannalta on parantunut

jos vanhemmat ovat kuitenkin edelleen tyytymättömiä he vievät asian eteenpäin korkeimpaan hallinto oikeuteen

tämä ei voi olla lastensuojelulain tavoite minkä takia valituslupajärjestelmää on hyvä järkeistää mutta siten ettei lasten eikä myöskään vanhempien oikeusturva heikkene

jos perhe kokee luottavansa viranomaisiin ja sosiaalityöntekijöihin vaikuttaa tämä myös perheen toimintaan huostaanottotilanteissa

arvoisa puhemies

hallinnonalalle kohdistuvien säästöpaineiden osalta pitää toistaa lakivaliokunnan huoli ihmisten oikeusturvan toteutumisesta sen pitää ensisijaisesti pystyä turvaamaan

arvoisa puhemies

lisäksi toimitilahankkeisiin ehdotetaan lisäystä mikä mahdollistaa paljusellien poiston jatkamisen mikkelissä hämeenlinnassa ja helsingissä

risen taloustilanne on kuitenkin kireä ja muuttuu jatkossa haastavammaksi

risen tilannetta pitää seurata tarkasti

budjetin lähetekeskustelussa jo totesin että on hienoa että rikoksen uhrin tilanteeseen saadaan parannuksia mutta myös vankeinhoitoon ja kuntoutukseen on panostettava nykyistä paremmin

kunnat eivät aina halua tarjota riittäviä tukipalveluja joten mahdollisesti vankilassa aloitettu kuntoutusprosessi saattaa katketa kokonaan kesken

vankeinhoidon tärkein tehtävä ei ole vain säilöä rikollisia vaan estää rikosten uusiutuminen jatkossa ihmisen elämänhallintaa tukemalla

kuntien ja valtion tulisi kantaa tässä yhteistä vastuuta

arvoisa herra puhemies

liikennesektori niin perinteinen kuin tietoliikenneinfrakin on kuitenkin välttämätön talouskasvulle elinkeinoelämälle ja ihmisten arkiselle elämälle

perusväylänpitoon on varattu hieman yli miljardi euroa josta reilusti yli puolet kuluu ylläpitoon ja kunnossapitoon

raskaan liikenteen enimmäismitat ja painot suurenivat asetuksella tänä syksynä

tavoitteena tällä uudistuksella on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tuoda kymmenien miljoonien säästöjä tulevina vuosina

ongelmaksi on kuitenkin muodostunut maantieverkoston kunto ja siltojen heikko kunto joka saattaa estää elinkeinoelämää saamasta niitä hyötyjä joita tämän asetuksen kautta oli tarkoitus saada

vaikuttaa siltä että jos suurempia mittoja ja massoja halutaan hyödyntää laajamittaisemmin tarvittaisiin edelleen lisärahoitusta

arvoisa puhemies

joukkoliikenteen palvelussa tavoitteena on että neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla joukkoliikenne on kilpailukykyinen yksityisautoilun kanssa

keskisuurilla kaupunkiseuduilla kuten esimerkiksi lappeenrannassa pyritään houkuttelevaan joukkoliikenteen tarjontaan

muualla tavoitteena on peruspalvelutaso mikä tarkoittaa kansalaisten ja elinkeinoelämän välttämättömän liikkumisen turvaamista

rahoitus on jo useiden vuosien ajan reaalisesti laskenut mikä on johtanut palvelutason heikkenemiseen ja lisännyt selkeästi kuntien rahoitusvastuuta

liikennevaliokunnan lausunnossa nostettiin esiin etenkin kuntien ja maakuntakeskusten välisen joukkoliikenteen toimivuus

yhä enemmän haja asutusalueilla asuu ihmisiä jotka eivät ole mitenkään tietoisesti hakeutuneet syrjään palveluista vaan palvelut ovat yksinkertaisesti muuttaneet pois jo kirkonkyliltäkin

etenkin kun haluamme tukea ihmisten asumista omissa kodeissaan meidän pitää myös turvata ihmisille pääsy palveluiden piiriin kodin ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies

nykyisin käytetään yhteensä noin miljardi euroa julkisesti korvattuihin henkilökuljetuksiin kuten koulukyyteihin kela korvauksiin takseihin ja sosiaalitoimen matkoihin

on myös tärkeää että haja asutusalueiden joukkoliikennepalvelut ja liikenteenharjoittajien toimintaedellytykset turvataan eri puolilla maata